arvoisa puhemies

tuossa jo aikaisemmin käytin tähän samaan asiaan liittyen puheenvuoron mutta on tärkeää todeta myös tähän edustaja ruohonen lernerin puheenvuoron perään

joukkiosta jota jää pää ja siihen pitää saada korotus jotta tästä ei tästä nyt ei tähän isoon tavoitteeseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä päästään

se on osa meidän ympäristöpolitiikkaa osa meidän kuluttajapolitiikkaa osa työlainsäädäntöä asioita jotka menevät euroopan kaikkien unionimaitten läpi

olen samaa mieltä kuin täällä on puhuttu ja omassa puheenvuorossani sanoin että tämä suunnittelujärjestelmä mitä tässä esitetään ei ole välttämättä semmoinen mikä suomelle sopii mutta täytyy myöskin miettiä sitä mikä on koko euroopalle yhteinen

ja on ehkä välttämätöntä että meillä on kansalliset suunnitelmat joiden toteutumista komissio seuraa ja joihin se voi puuttua

meillä on luotu omassa eduskunnassamme hallituksessa järjestelmä miten otamme kantaa etukäteen eurooppalaiseen lainsäädäntöön viemme sen kansalliseen lainsäädäntöön mutta tärkeää on myös vaikuttaa kun eurooppalaisissa instituutioissa näitä asioita käsitellään

sen vuoksi tässä on kysymys nimenomaan siitä että myös euroopan unionissa asioita käsitellään kansanvaltaisesti

arvoisa puhemies

tällä tämän vuoden ensimmäisellä lisätalousarviolla hallitus alkaa lunastaa lupauksiaan niille alueille ja paikkakunnille jotka ovat viime aikoina kärsineet paitsi rakennemuutoksesta myöskin valtion omista toimenpiteistä ja senkin vuoksi varmasti tämä sitten hyvin paljon keskittyy työpaikkoihin ja työllisyyteen sekä yrittäjyyteen

keskustan puheenvuorossa sanottiin muun muassa että ryhmäkoot tulevat suurentumaan

tämähän ei pidä paikkaansa

ryhmäkokojen pienentämistä varten on hallituksella varoja ja tämä on sosialidemokraattien näkökulmasta aivan keskeistä koulutuspolitiikkaa koska sillä että saamme aivan sieltä varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta lähtien lapset tasa arvon tielle on iso merkitys heidän tulevaisuudelleen ja sille miten he pärjäävät tulevaisuudessa

niihin on tarvetta enemmänkin

on myös tärkeätä saada lisää työllisyysmäärärahoja erityisesti myöskin siksi että ne osoitetaan kohdennettavan eu rakennerahastovastinrahoiksi

keskustan puheenvuorossa kannettiin myös huolta uusiutuvista energioista ja erityisesti biotaloudesta

nimittäin olisi kaksinkertainen menetys jos emme voisi käynnistää näitä jo olemassa oleviakin eu hankkeita

kaksi biojalostamoa on tulossa itä suomeen ja tämä merkitsee sitä että tämä mahdollistaa meille kehitystyön osaamisen kehittämisen ja tästä myöskin vientivetoisen teollisuudenalan

myöskin nämä rajanylityspaikkoihin liittyvät investoinnit ovat erittäin tärkeitä ajatellen suomen ja venäjän välistä kauppaa ja mahdollista tulevaa viisumivapautta

on selkeitä kansainvälisiä laskelmia muun muassa tällainen kuin sternin raportti joka osoittaa sen että satsaaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on joka maassa ja globaalisti huomattavasti tehokkaampaa ja taloudellisempaa kuin se että sitä ei tehdä

pidän myös erittäin hyvänä että tässä on käytetty niitä mahdollisuuksia joita myöskin eun rakennerahasto ohjelmien naapuruusohjelma enpi pitää sisällään

kaiken kaikkiaan pidän tätä hallitukselta hyvänä avauksena ja toivon ja itse asiassa edellytänkin sitä että tällä samalla linjalla jatketaan ja näitä erilaisia työllistäviä investointi infrastruktuurihankkeita saadaan erityisesti niille paikkakunnille jotka ovat kärsineet näistä viimeaikaisista supistamistoimista erityisen paljon

mutta sitten ihmetyttää se että ollaan niin varmasti sitä mieltä että tätä toteutetaan parhaiten yhden tavoitteen politiikalla

jos kerran biopolttoaineissa on saatu hyviä tuloksia sillä että on asetettu määrällinen tavoite eikö sitten myöskin energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa energioissa samalla tavalla saataisi parempia tuloksia jos asetettaisiin määrällinen tavoite ja myöskin tuotannolle sitten ennakoitava ja ennakoida

kysymys on juuri siitä että kunnissa on hyvin erilaiset resurssit pienissä kunnissa ei ole juurikaan resursseja hoitaa näitä kysymyksiä

toinen kysymys on rantarakentamisen osalta esimerkiksi se että kun on järvi joka ulottuu usean kunnan alueelle tehdään eri kunnissa erilaisia päätöksiä

arvoisat kansanedustajat jumalan että venäjän kerrottiin liittoneuvoston puhemies valentina matvienko seurueineen saapuu seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta lausuma ruusut vieraat tervetulleeksi ristin ennakoitavat olosuhteet

tässä on myös maanomistajan oikeusturvakysymys

kun puhuin tästä maakuntahallintouudistuksesta täällä on joissakin puheenvuoroissa sanottu että valitusoikeus näihin kuntien poikkeamisiin säilyy elyllä

me emme tiedä mikä se ely tulee olemaan tulevaisuudessa

ja kun katsoo näitä tietoja siitä miten nämä poikkeamispäätökset ovat säilyneet oikeudessa niin elyjen päätökset ovat säilyneet kuntien päätökset eivät niinkään

joten jo tästä

eli tästä jo näkyy se että kunnilla ei välttämättä ole resursseja kaikkiin näihin tehtäviin hoitaa niitä parhaalla mahdollisella tavalla

osaamiseen ja mahdollisimman korkeaan tuottavuuteen perustuva yhteiskunta ja sen mukaisia työpaikkoja

pohjoisitä suomi työryhmä teki paljon työtä löytääkseen näitä alueita suomalaisessa yhteiskunnassa ja toivon että tältä osin otetaan tarkasteluun niitä esityksiä mitä siinä tehtiin

monet kansainväliset tutkimukset osoittavat että mitä pidemmälle vitkutamme sitä että tartumme tähän ilmastonmuutokseen sitä kalliimmaksi se meille tulee

miten me vastaamme tähän

toisekseen siinä ei otettu lainkaan huomioon niitä etuja joita esimerkiksi teknologian kehittäminen cleantech asiat tuovat ja joista suomi voi aivan erityisesti hyötyä

mielestäni cleantech ja siellä erityisesti ilmastonmuutokseen vastaaminen myöskin monella tapaa ympäristökysymyksiin vastaaminen on niitä asioita joissa meidän pitää nyt todella pärjätä tässä globaalissa tilanteessa

eli tämä oli erittäin yksipuolinen tutkimus ja on tärkeätä tuoda nämä muut näkökohdat tässä rinnalla selkeästi esille

täällä perussuomalaisten puheenvuorossa todettiin että pitääkö suomen aina olla edelläkävijä ja ymmärsin että se liittyi tähän uusiutuvien energioitten tavoitteeseen

kuitenkin samalla toitte vahvasti esille sitä että suomen pitää edistyä tällä uusiutuvien energioitten alueella mikä on mielestäni hyvä

täällä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kaikkonen kertoi että tämä pakotepolitiikka kuuluu monen valiokunnan työn piiriin

pidän erittäin hyvänä sitä että vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta tässä selonteossa on tehty aidosti liikennepolitiikkaa

onneksi sitten jossain vaiheessa todettiin ja tultiin siihen tulokseen että ehkä on hyvä että tämä tavoite on korkea

on sovittu aikanaan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan kesken että pakotepolitiikka sinänsä kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimialaan

kaivoksiin rajanylityspaikkoihin ja bioenergia ja raaka ainekuljetuksiin liittyvää liikenneinfrastruktuuria kehitetään

esimerkiksi vuosi sitten kesällä järjestettiin suuren valiokunnan ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan kanssa yhteinen kuulemistilaisuus jossa hyvin seikkaperäisesti silloisen tilanteen tuomana keskusteltiin tämän pakotepolitiikan vaikutuksista ja toimintamahdollisuuksista ja varmaan tämäntyyppinen keskustelu olisi nytkin paikallaan

luonnollisesti nyt on huomattavasti pienemmät rahat käytettävissä kuin mitä oli viime hallituksessa ja on ihan selvää että jos edellinen hallitus olisi jo tämän erittäin tärkeän hankkeen saanut tehdyksi niin nyt siihen ei tarvittaisi enää varoja

olen itse ymmärtänyt niin että kasvavat asumistukimenot ovat yksi suurimpia huolenaiheita tällä hetkellä suomessa

nämä asumistukimenot toki kallistuvat sillä tavalla jos me lähdemme siitä ajatuksesta että erinomaista että vapaarahoitteisia vuokra asuntoja syntyy toki näin mutta silloin pitää olla valmis myöskin maksamaan näitä asumistukimenoja

mutta vetoan että tämä hanke tulee vielä tällä suunnittelukaudella mukaan

minullekin on ollut erittäin arvokasta tämä käyty keskustelu koska en itse valitettavasti pitkästä parlamentaarisesta urastani huolimatta ole koskaan osallistunut varsinaisesti pohjoismaiden neuvoston työskentelyyn

arvoisa puhemies

minusta on hyvin sanottu se kun kuulin että onko mitään järkeä siinä että suomen asuntopolitiikassa kaikki energia laitetaan siihen miten saadaan nämä tietyt välimallia toteuttavat rakennusyhtiöt tekemään asuntoja

on hyvä että tässä käydään nyt vähän perusteellisempaa keskustelua

kuitenkin esimerkiksi kun täällä sanottiin että euroopan parlamentissa pitäisi enemmän tehdä pohjoismaista yhteistyötä omassa ryhmässäni oli säännöllistä yhteistyötä pohjoismaitten edustajien välillä niin että se oli jopa merkitty viralliseen kalenteriin kokousajaksi

miksi näin

tämä liittyy nimenomaan siihen kysymykseen että miksi käyttää yhteiskunnan varoja sellaiseen toimintaan joka syntyisi muutenkin

mutta järjestys olisi voinut olla se että ensin olisi tämä pitkä korkotuki korjattu niin että se olisi ollut tasapainoisempi ja varmistanut sen että koko tuon juoksuajan kustannukset ovat järkevästi hallinnassa ja sitten olisi katsottu tarvitaanko tällaista toista järjestelmää

toivon todella että ymmärrettäisiin mikä arvo on sillä että asetetaan tavoitteet koska silloin todella pyritään pääsemään niihin tavoitteisiin ja etsitään keinot

ja siellä todellakin käytiin enemmänkin näitä strategisia keskusteluja siitä mitkä ovat niitä strategisesti tärkeitä asioita joita me voimme tuoda eurooppalaiseen yhteistyöhön

sen vuoksi sellainen ajattelu että nyt mennään liian pitkälle tai ollaan turhaan edelläkävijöitä ei vie meitä eteenpäin vaan eteenpäin vie se että meillä on aidosti tavoitteet hoitaa tämä ilmastonmuutos niin että se on hallittavissa

niitä oli itämeri yhteistyö niitä olivat monet ympäristöyhteistyöasiat mutta myöskin tämä eurooppalainen malli jota halusimme tämän yhteistyön kautta sitten viedä keskusteluun nimenomaan se että on sosiaalinen turvallisuus mutta samalla meillä on kasvun ja työllisyyden politiikkaa

mutta edelleenkin kyseenalaistan sen onko sellainen tukijärjestelmä joka ei mene suoraan asukkaalle oikea tapa hoitaa asiaa tällaisessa tilanteessa jossa karsimme kaikesta mahdollisesta

en usko että tämä on sellaista asuntopolitiikkaa jota erityisesti tällaisessa suhdannetilanteessa kun leikataan koulutuksesta leikataan lapsilta leikataan joka paikasta voidaan toteuttaa

arvoisa puhemies

haluan kiinnittää huomiota tähän kun ministeri sanoi että kiintiöpakolaismäärässä mennään hallitusohjelman mukaan

meillä on niitä alueita niin kuin tämä pääkaupunkiseutu joista me nyt olemme erittäin huolissamme mutta pitää olla huolissaan myös niistä väestöä luovuttavista alueista koska siellä tilanteet ovat aivan erilaiset ja siellä myöskin tämä vuokra asuntotilanne näyttäytyy erilaisena

silloin suomi vastusti sitä

on aika ihmeellistä ymmärrän hyvin että kehitysyhteistyöjärjestöt ovat järkyttyneitä minäkin olen heidän puolestaan että eurooppalainen keskustelu suomessa halutaan lakkauttaa sekä eurooppa myönteiseltä että eurooppa kriittiseltä järjestöltä halutaan lakkauttaa kokonaan avustus

mihin tämä perustuu

tiedän että siinä tarjotaan mahdollisuutta hankerahoitukseen

toivottavasti sitä hankerahoitusta kehitetään siihen suuntaan että se on todella käyttökelpoinen järjestöille joilla on myös kiinteitä kuluja sekä hallintokuluja että henkilöstökuluja

mutta kysymys kuuluu

me puhumme veroeuroista ja silloin kun puhutaan veroeuroista niin niiden pitää kohdistua nimenomaan tässä tapauksessa asunnontarvitsijoihin ja erityisesti pienituloisiin asunnontarvitsijoihin ja siksi ei ole samantekevää miten tämä ongelma ratkaistaan

mielestäni ministeri kiuru on aivan oikealla linjalla kun hän nimenomaan perää sitä että sen ratkaisun pitää perustua siihen että hyödyn saajat ovat nimenomaan pienituloiset vuokralaiset

pitäisi todella pystyä rakentamaan aivan hurjaa vauhtia että pelkästään sillä että me saamme ylituotantoa vuokra asunnoista saisimme vuokratason alas

sen takia ei voi missään tapauksessa lähteä ratkaisua etsimään sieltä että annamme rakennuttajalle rahaa että se rakentaa ilman että pidämme huolta siitä että tämä tuki tulee sitten sinne vuokralaisen hyväksi

sitä on heikennetty jopa sitä edeltävästä ajasta josta edustaja krista kiuru puhui kun hän asuntoministerinä paransi näitä ehtoja

itse pidän ehdottoman tärkeänä sitä että ne rahat jotka meillä on käytössä käytetään sellaisen järjestelmän luomiseen jolla todella vaikutetaan tähän pienituloisten asunnon saamiseen

eli ensin heikennettiin tätä pitkää korkotukea ja sen jälkeen tuotiin tämä vielä paremmilla ehdoilla oleva kymmenvuotinen

sen sijaan täytyisi miettiä niitä mahdollisuuksia mitä voisi olla lisätä käytettävissä olevia tuloja esimerkiksi pienituloisilla lapsiperheillä

tämä voisi olla yksi linja jota vietäisiin noissa minihallitusneuvotteluissa läpi

toinen on se että meillä nyt on todella se tilanne suomessa että meidät on noteerattu maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi mutta toisaalta sitten taas sillä alueella jolla me olemme parhaita eli innovaatioitten tuottajana ei siten taas euroopan ja eun ohje on se että me emme kykene saamaan näistä innovaatioista irti niin kuin pääministerikin sanoi

nyt pitäisi erityisesti löytää keinot siihen miten tästä osaamisesta saadaan työpaikkoja

minun korviini tuo lainsäädännön vaikutusarviointielin kuulostaa hieman byrokraattiselta

eikö kaiken lainsäädännön laatimisen yhteydessä pidä tehdä aina vaikutusarvioinnit siitä miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa

mutta jos tällä haetaan tällaista poikkitieteellistä asiaa eli katsotaan miten lainsäädäntö eri kanteilta vaikuttaa yhteiskuntaan niin silloin esimerkiksi tämä aran vuokrasääntely tai määräaikaiset vuokrasopimukset olisi erittäin hyvä tutkia tätä taustaa vasten koska siinä on kysymys esimerkiksi vuokrakustannusten noususta

sitten se aiheuttaa jäykkyyttä työmarkkinoilla se aiheuttaa segregaatiota asuinalueilla kouluissa päiväkodeissa eli tällä tavalla kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan eri sektoreita ajatellen on varmasti järkevää tarkastella mutta muutoin vaikutusarvioinnin pitää tapahtua aina kun lainsäädäntöä tehdään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ydinvoimalle ei ikään kuin nähdä aikajanaa jolloin sitä tuottoa vaaditaan

syrjäytymisen estäminen ja luottamuksen rakentaminen ovat niitä tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita sisäisen turvallisuuden kannalta

kuitenkin itse ajattelen niin että kun nyt satsataan uusiutuvaan energiaan tehdään sitä esimerkiksi finnvera tukien ja muitten avulla saadaan aikaan tuotantoa alueelle saadaan paikallisesti tuotantoa me kykenemme investoimaan me kykenemme saamaan uusia työpaikkoja ja me luomme sellaista osaamista jota tarvitaan tulevaisuudessa

tuota luottamusta syrjäseuduilla nakertaa kuitenkin tällä hetkellä hyvin vahvasti se että poliisia ei saa silloin kun tarvitsee

pohjois karjalassa pelastustoimi on rakentanut vahvaa yhteistyötä poliisin ja rajavartioston kanssa ja siellä on saatu erittäin hyvää työtä aikaiseksi

tällä hetkellä vain se kaikkein kiireellisin ja eniten ihmisten arkeen vaikuttava asia on asumisen kalleus nimenomaan täällä pääkaupunkiseudulla mutta toki suhteessa siellä missä palkkataso on pienempi myöskin tarvitaan kohtuuhintaisia asumista

näihin asioihin meidän täytyy tulevaisuudessa satsata

pelastuspalvelu on myös hyvin laajasti toiminut ensihoidon tehtävissä ja nyt kun sote uudistuksessa ensihoito ollaan irrottamassa tästä ja viemässä viidelle sote alueelle tämä rikkoo tämän erittäin hyvän tehokkaan yhteistyön jolla ihmiset ovat myös harvaan asutulla alueella saaneet apua

nyt on aika satsata näihin todella toimiviin uusiutuviin ratkaisuihin ja energiatehokkuuteen

on tullut hyvin selvästi esille se että kaikkialla tarvitaan kohtuuhintaista asumista eli tätä me emme saa unohtaa

tämä ei varmasti ole kohtuuhintaista